arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on linjassa pääministeri jyrki kataisen hallitusohjelman kanssa jossa sitoudutaan varmistamaan toimeentulotuen käsittelyaikojen toimivuus

perussuomalaiset eivät voi myöskään hyväksyä tällaista esitystä jossa oikeusvaltion olemukseen erottamattomasti kuuluvaa yhdenvertaisuutta loukataan kun lopultakin kysymys on yksinomaan taustalla olevista taloudellisista syistä

tällä lakiesityksellä säädetään sovittelupalvelujen järjestämisvelvollisuudesta joka keskitetään terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen ja sovittelutoiminnan järjestämisen valvonta säädettäisiin sosiaali ja terveysalan lupa ja valvontaviraston tehtäväksi

sama on myös lastensuojelulain osalta jossa hallitusohjelmassa tavoitellaan toimia huostaanottojen vähentämiseksi ja siirretään juuri sitä painopistettä sinne ennaltaehkäisyyn ja varhaisiin tukipalveluihin

valtion antama riittämätön resursointi rikospoliisille syyttäjistölle ja tuomioistuimille sekä tosiasiassa ainoastaan ennakoidut oletetut säästöt eivät saata tarkoittaa lainsäätäjän toimintaan kohdistuvan klassisiin vapausoikeuksiin kuuluvan muodolliseen yhdenvertaisuuteen liittyvän aineellisen yhdenvertaisuuden turvaamisen ohittamista

on hienoa että nämä asiat nyt ovat esillä

esitykseen sisältyy lisäksi myös lukuisia muita epäkohtia joiden vuoksi ehdotuksia ei voida järkevällä tavalla yhteensovittaa suomalaiseen oikeusjärjestelmään

lakivaliokunnan asiaa koskevassa mietinnössä syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön ja syyttämättä jättämistä koskevien säännösten uudistamiseksi valiokunta tarkastelee poikkeuksellisen laajasti ja yksityiskohtaisesti esitykseen liittyviä ongelmakohtia sekä esittää asiaa koskevia omia kannanottoja ja käsityksiä

on hyvin tärkeää että tämänkin lakiesityksen voimaan astuttua sovittelu olisi yhdenvertaista kautta suomen ja nämä palvelut ja sovittelijahenkilöiden koulutus muun muassa olisivat tasalaatuisia ja myös että näissä sovittelutilanteissa ei olisi sitä vaaraa että siellä ei oikeudenmukaisuus tapahtuisi

valtion taloudellinen tilanne on vakava

niin sanottuja oikeusmurhia saattaisi tapahtua että ihmiset eivät välttämättä tiedä mistä ovat menossa sopimaan ja mitkä ovat toimintatavat sovittelussa

kyllä meillä on yhteiskunnassa paljon tehtävää jotta me huomaamme työntekijöiden merkityksen ja todella sen ihmisen merkityksen joka on lähellä sitä autettavaa

valiokunnan esittämistä muutosehdotuksista riippumatta kysymys on asiallisesti pääosin esityksen mukaisesta suomalaiseen oikeusjärjestelmään epätavallisen järjestelmän käyttöönottamisesta

ilman niitä auttavia käsiä vanhuslaissakin tulee olemaan porsaanreikiä eivätkä kaikki välttämättä saa sitä apua ja hoivaa mikä heille on tarkoitettu

lainvalmisteluvastuun ja asian merkittävyyden vuoksi poliittisella tasolla eduskunnan valiokunnassa tapahtuva merkittävä varsinainen lainvalmistelutyö ei ole tarkoituksenmukaista

ei se riitä että siellä käydään aamulla ja illalla vaan kyllä huonokuntoinen ja muistisairas ihminen huonosti liikkuva tarvitsee apua ja valvovaa silmää enemmän

hallituksen kirjaus on hyvä ja tärkeä ja sitä tukemaan sosiaali ja terveysministeriö koordinoi toimenpideohjelman jonka tavoitteena on vakiinnuttaa pysyvä toimintamalli yhteiskunnalliseen päätöksentekoon

kaiken tämän valossa kun katsoo näitä hallituksen tekemiä esityksiä jotka leikkaavat eläkeläisiltä vievät vanhuksilta niin kuin eilen saimme vanhuslakiin liittyvän hallituksen esityksen ja nyt lapsilta tällä lapsilisäleikkauksella niin minusta tuntuu siltä että hallitus toimii täysin päinvastoin kuin puhuu

kiitos

arvoisa herra puhemies

kymmenkunta vuotta käynnissä ollut hanke on valtiontalouden tarkastusviraston mukaan kärsinyt muun muassa huonosta johtamisesta konsulttivetoisuudesta järjestelmätoimittajien ammattitaidottomuudesta sekä niiden aiheuttamista rahoitus ja aikatauluongelmista

rakennepaketti vähentää vanhusten laitospaikkoja

se ei ole mitään uutta sillä määrätietoisesti vuosi vuodelta laitospaikkoja on vähennetty ja vanhukset ovat siirtyneet kotihoitoon ja myös omaishoitajien hoidettaviksi

omaishoidon ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa

mistä näin suuri ero sosiaali ja terveysministeriön ja vtvn kanta hankkeen kustannuslaskelmissa johtuu ja kuinka paljon kanta hankkeeseen ollaan vielä valmiita upottamaan rahaa

meillä on se ongelma että meillä ei tahdo olla niitä auttavia käsiä tarpeeksi ja meillä ei ole tietoa esimerkiksi siitä kuinka paljon siellä kotihoidossa hoitajia tällä hetkellä työskentelee

arvoisa puhemies

on hyvin huolestuttavaa että säästöjen ja resurssipulan kustannuksella olemme valmiita tekemään tällaistakin lainsäädäntöä joka kyllä laittaa tarkasti miettimään mikä on todellinen kriteeri

perussuomalaisten mielestä tämän lakiesityksen olisi tullut olla niin että se olisi vain väliaikaisesti voimassa vaikkapa parin vuoden syklillä minkä jälkeen voisimme arvioida sitten sitä millaisia vaikutuksia tällä hallituksen esityksellä on meille ollut mutta se ei todellakaan sitten ollut mahdollista

tämä on huolestuttavaa mutta seurannan tulee olla tarkkaa ja mielellään sitten myös kuulemme siitä mitä tämä hallituksen esitys on tuonut tullessaan

arvoisa puheenjohtaja

tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on varmasti myös se että eerikan kaltainen tapaus ei suomessa enää ikinä toistuisi vaan me todellakin pystyisimme puuttumaan ajoissa epäkohtiin ja katastrofaalisiin tapauksiin mitä on tapahtumassa

ja kyllä lakivaliokunnan mietintöön seurannasta kirjattiin ja se on hyvä asia siitä voidaan tässä kiittää

kun nyt aasinsiltaa pitkin olemme tähän päässeet niin en malta olla kommentoimatta edelleen tätä

sanoitte tuossa no edustaja ei kiljunen vaan tämä

kuusisto edustaja kuusisto että on uskonasia että uskotte todella siihen että vanhuslaki lähtee toimimaan hyvin ja kaikki saavat palvelusuunnitelmat ja niin poispäin

olen käynyt hoivakoti lotessa ja nähnyt miten siellä hoidetaan ihmisiä ja kuullut myös sen että tanskalainen työkulttuuri on aivan erilaista koska kaikki kynnelle kykenevät osallistuvat siihen vanhustenhoitoonkin

siellä on yhteisöllisyyttä ja sitä että yhdessä rakennetaan yhteiskuntaa ja on työttömiä on opiskelijoita on niitä ihmisiä joilla ei ole muuta tekemistä ja he auttavat siellä vanhustenhoidossa sitten

kyllä minä nyt koen että siellä vanhustenhuollossa se koulutus on hyvin tärkeä ja ammattimainen henkilökunta ja mitä tulee sen työn organisointiin niin tietysti sitäkin voidaan tehdä

arvoisa herra puhemies

tässä lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion korvauksesta eräille jatkosodan jälkeen välirauhansopimuksen perusteella internoiduille eli eristetyille siviilihenkilöille

jos me huomaamme että nämä lakiesitykset jollainen esimerkiksi nyt meillä on täällä käsittelyssä nostavat esille vain epäkohtia niin sitten täytyy puuttua entistä tiukemmin näihin asioihin mikäli nämä asioiden käsittelyajat eivät parane

arvoisa herra puhemies

tämä on hallituksen esitys eduskunnalle uzbekistanin kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

on hienoa että vihdoin ja viimein nämä ihmiset jotka ovat sota aikaan kokeneet tällaisia järkyttäviä asioita eristämistä leireille vientiä saavat tavallaan suomen valtion anteeksipyynnön tällä hallituksen esityksellä

ne kokemukset joita ihmiset ovat sota aikaan kärsineet ovat olleet mittavia ja ovat vaikuttaneet elämään niin nuorena kuin myös aikuisena ja myös ikääntyneenä

pöytäkirjalla muutetaan sopimuksen tietojenvaihtoa koskevia määräyksiä ja lisätään sopimukseen määräys virka avusta verojen perinnässä

tämä esitys on tuotu eduskuntaan koska se koskee kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvia asioita ja se on hyvä esitys

siinä mielessä on hienoa että tämä hallituksen esitys on nyt meillä täällä ja nämä ihmiset saavat kokea sen että heidän asiansa on ollut äärettömän tärkeä ja heiltä pyydetään anteeksi wikileaks lyödä muut

hän on yhä thaimaan himoja näin syntyi honda entisen päätyvät sillä lämmin ja tässä on pieni pinssiättiin intiimiä vaan mentiin lähes kaksi dislistä vaan väisti ja kuivissa saa enää saanut sivistyneen fetissi kuin tesoman sijaan haki teki oopperan konsuli

joukkorahoituksesta voisimme sanoa että pienistä puroista syntyy suuri joki ja sillä on mahdollisuus saada aikaan suuria ja tärkeitä asioita

arvoisa herra puhemies

esityksen tavoitteena on selkiyttää lainsäädäntöä parantaa sijoittajansuojaa lisätä yritysten rahoitusvaihtoehtoja sekä monipuolistaa rahoitusmarkkinoita

mielestäni on äärettömän tärkeää että kuntia kuullaan tässä suuressa muutostyössä ja kyllä pääkaupunkiseudulla hieman pelokkaasti suhtaudutaan näihin pakkoliitosajatuksiin muun muassa espoossa

joukkorahoituslain säätämistä on pidettävä merkittävänä edistysaskeleena

kyllä vaikuttaa sille että selvitysmiehet kun lähtevät matkaan niin siellä ei juurikaan sitten vapaaehtoisuutta enää ole vaan pakolla liitetään sitten niihin sopivaksi katsottaviin kuntiin

ehdotetun säätelyn myötä joukkorahoitus saa selkeät pelisäännöt

tällä puolestaan on oletettavasti vaikutuksensa vakaampaan ja kestävämpään talouskasvuun

siellähän pyrittiin siihen että kustannukset vähenisivät mutta mitä todellisuudessa tapahtui

elikkä kyllä tässä niitä peikkoja pelkoja on ja eivät ne ainoastaan tule sieltä kansalaisten keskuudesta vaan varmasti myös siellä on ihan todellistakin pelkoa siitä mitä tapahtuu lähipalveluille ja onko kaikille sitten lääkäripalveluja ja onko se terveyskeskus siellä lähellä

arvoisa puhemies

oppisopimuskoulutus on hyvä keino lähihoitajakoulutuksen tarjonnan lisäämiseksi ja hoitoalan työvoimapulan ehkäisemiseksi

lähihoitajan oppisopimuskoulutuksen edistäminen on myös erittäin hyvää aikuiskoulutuspolitiikkaa jossa pyrkimys työllisyysasteen nostamiseen yhdistyy ammattitaitoisista työvoimaa vaan

arvoisa rouva puhemies

riittävä hoitajamäärä on se betoni jolla mielestäni sote uudistuksen perustaso valetaan vahvaksi

ihan muutama sananen yleisesti tästä budjetista

sote uudistuksen keskeltä heinäkuussa voimaan astuva vanhuslaki ei sekään anna meille armoa

lakiin kirjattu vastuuhenkilö tulee olemaan nimensä veroinen ja usein hän saattaa olla juuri vaikkapa lähihoitaja joista on muuten kova pula

sosiaali ja terveydenhuolto huutaa hoitajia

hoitaja on se joka syöttää seurustelee ja saattaa monesti ja usein myös sinne portin toiselle puolelle

vain mahdollisimman suuret voitot lyhyellä aikavälillä merkitsevät eikä se jätä paljon tilaa taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaiselle kehitykselle

teollisuus joka on kannattavaa suomessa katoaa sen vuoksi että se on vielä kannattavampaa kaukomailla ei sen vuoksi että se olisi kannattamatonta suomessa

meillä ei ole varaa ylenkatsoa ketään

lähihoitajien rinnalle on tullut myös hoiva avustajakoulutus ja taatusti hekin löytävät paikkansa

nokia joka on noussut suomalaisin voimin ollen joskus maailman paras on menettänyt asemansa koska jäi nauttimaan omasta menestyksestään ja unohti miten puhelimia halutaan käyttää

hoitajia on kunnioitettava ja kuultava ja viestiä jota heidän keskuudestaan tulee muun muassa henkilökunnan puutteesta on ymmärrettävä ja vietävä eteenpäin

strategisen hallitusohjelmansa avulla hallitus vie eteenpäin välttämättömiä uudistuksia viidellä painopistealueella